kansainväliset arviot ovat osoittaneet että suomalaiset yliopistot eivät ole pärjänneet tässä maailmanlaajuisessa kehityksessä niin hyvin kuin esimerkiksi meidän peruskoulumme ja peruskoululaisemme ovat pisa tutkimuksissa pärjänneet

arvoisa puhemies

myös liikenneverkko perusväylänpito nousee esille tässä valtion lisätalousarviossa

minkälaisia skenaarioita siinä on edessä jos muun euroopan talous nyt löytää tuon kasvu uran ja me jäämme siitä

yleisradio teki silloin historiansa laajimman hankintasopimuksen yhdysvaltoihin ja sellaisia ohjelmia jotka näkyivät suomessa jo monta vuotta tätäkin ennen eli hbon ohjelmat siirtyivät kaappauksella neloselta yleisradiolle

kyllä arvoisa puhemies tilanne meillä on niin vakava että myös nämä kipeät päätökset pitää nyt vastuunkantajapuolueiden viedä loppuun ja uskaltaa viedä myös niitä kipeitä asioita eteenpäin

saako suuta avata

tällä hetkellä riittävät tavalliset kaivot ja sorakenttä lukuisissa tapauksissa ja minä en ole saanut sellaista viestiä niiltä ketkä ovat tähän tutustuneet vaikkapa kuntien rakennusvalvonnassa että he pitäisivät tätä nykyistä kohtuuttomana

arvoisa puhemies

haluan lopuksi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että en missään tapauksessa hyväksy sitä jos näitä tarkkailuhaalareita käytettäisiin sillä tavalla että vangit joutuisivat omien kaikki te jo omiin omissa puheidensa kertomansa mukaisesti olemaan likaisissa haalareissa jopa viikon taikka tekemään tarpeitaan näihin haalareihin

pulliainen ei ole sellaista mitä se peruskoulussa on ja näin ollen on ollut tarpeellista lähteä tähän euroopan laajuiseen uudistukseen mukaan myös suomessa

haluan antaa tässä kyllä kiitosta pääministeri sipilälle ja valtiovarainministeri stubbille siitä että myös näitä vaikeita asioita jotka on nyt pakko tehdä on määrätietoisesti viety eteenpäin

arvoisa puhemies

tietysti voi kysyä mitä muuta mainontaa on olemassa kuin mielikuvamainontaa

eli pääkaupunkiseudulla ja helsingin seudulla on jääty tuo kymmenesosa tavoitteesta mutta kuuma kunnat ovat jääneet siis viidesosan

heinäluoma nosti esille tässä keskustelussa mielestäni tärkeän asian jonka myös itse debatissa otin esille nämä uudet toiminnat joihin yleisradio on nyt lähtenyt liikkeelle eli uuden suomen kolumniyhteistyön ja myös esimerkiksi tämän min morgon ohjelman johon vielä lopuksi palaan

peltonen luetteli tuossa tavoitteita uudistukselle ja olen iloinen että olemme hyvin samalla linjalla näistä uudistuksen tavoitteista joita nyt olemme tekemässä

tässä mainonnassa usein viitataan ehkä kyseenalaisesti varsinkin lapsiin taikka nuoriin henkilöihin mutta tämähän on jo nykyisessäkin alkoholimainonnassa kiellettyä

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin

toki ymmärrän sen että niitä kaikkia ei pidäkään eikä voidakaan käyttää korvamerkittyinä liikenteeseen mutta kyllä tästä rahasta pitäisi löytyä tuon korjausvelan kattamiseen oma siivunsa

mutta emme edelleenkään saaneet vastausta siihen että jos sosialidemokraatit yksin saisivat päättää tämän asian niin mikä olisi se hallinnon malli

uudistuksilla pyritään lisäämään yliopistojen autonomiaa uudistamaan yliopistojen hallintoa ja nimenomaan joustavoittamaan henkilöstöpolitiikkaa ja aktivoimaan näitä yliopistoja itse kehittämään omalle yliopistolle pitkän linjan strategioita ja sitä kautta profiloitumaan ei yksin suomessa vaan euroopassa ja myös maailmanlaajuisesti

itse olen ympäristövaliokunnassa varsinaisena jäsenenä ja myös siellä olemme kansalaisaloitteen käsitelleet ja olemme tehneet sen toisella tavalla se on johtanut muutoksiin ja silloin ministeri viitanen joka nytkin on salissa vastuuministerinä pudotti siinä keskustelussa vielä uutispommin ja silloin lähdettiin tekemään isoja muutoksia

varapuheenjohtaja marin on kertonut että jos maakuntahallinto tulee niin hän ei sitä vastusta mutta onko se sosialidemokraattien yleinen kanta että tuki tälle mallille tulee jos se nyt on etenemässä näiden askelmerkkien mukaan mikä perussuomalaisten keskustan ja kokoomuksen johdolla on tähän maamme tulevaisuuden kannalta yhden keskeisimmän uudistuksen perusrangaksi luotu

nyt on kyseenalaista se onko uuden suomen kolumniyhteistyö yleisradion kanssa sellaista että se toimii näiden yleisradion pelisääntöjen mukaan joihin ed

olen myös tyytyväinen siihen että edustaja lepomäki jo vastauspuheenvuorossaan aloitti äsken mielenkiintoisen esityksen eli voimme varmasti jokainen tämän viikon aikana vielä äänestää myös muutoksista joita tässä järkeä kansalais

arvoisa puhemies

mutta koko ajan pitää seurata sitä mitä tapahtuu muualla euroopan unionissa ja lähinnä virossa sillä liian ronskissa korotuksessa on aina se vaara että viinan tuonti sitten siirtyy entistä enemmän virosta tapahtuvaksi ja näin tulokset ovat monta kertaa huomattavasti kohtalokkaampia kuin nykymallilla

en usko että sitä pystyy tämä hallitus hoitamaan ei ehkä yksin seuraavakaan hallitus vaan se tarvitsisi sellaisen yhteisen päätöksen että nämä tiet kansallisomaisuutena laitetaan kuntoon esimerkiksi kahdeksan vuoden aikajänteellä

kehu työkaveri päivässä viikkoa vietetään ja kyllä tänään kehut täytyy antaa edustajille toivakka kataja ja kalmari

suomi ja eu maat tarvitsevat mielestäni elinvoimaiset yliopistot

arvoisa puhemies

pidän myönteisenä sitä että liikenneministeri henna virkkunen on viemässä eteenpäin pääradan korjausta joka nyt vihdoin lähtee pitkän työn ja väännön jälkeen eteenpäin

pikavippien koroille ja kuluille tulee siis tämän lainsäädännön myötä katto uudessa pikavippilainsäädännössä ja se tulee voimaan nyt tämän lain myötä

näin ollen tutkimustietoon perustuva talous on meidän yksi vaihtoehtomme osa on jopa kuvannut sitä ainoaksi vaihtoehdoksi

olen täysin samaa mieltä

minun mielestäni voisikin pohtia sitä voisiko verotuksessa olla erilainen vero ravintoloille ja ulospäin suuntautuvalle vähittäismyynnille sillä ravintoloissa juominen tapahtuu kuitenkin valvotuissa olosuhteissa

myönteisiä liikennehankkeita täällä muutamia pystytään eteenpäin viemään mutta kuvaavaa on se että esimerkiksi tässä lisätalousarviossa kohdennettuja rahoja kun laitetaan siltoihin niin se on erittäin kallista korjaustyötä

täysin uudet maailmaa muuttavat keksinnöt syntyvät tällaisissa huippuluokan yliopistoissa yksittäisten tutkijoiden ideoista perustutkimuksesta ja siitä vahvasta perustasta jota nyt olemme edelleen vankistamassa

min morgon ohjelman taustalla on cityportal niminen yhtiö jonka hallituksen puheenjohtajana toimii yleisradion ex toimitusjohtaja ar ne wessberg

laki tulee tiukentamaan myös luotonantajan velvollisuuksia arvioida kuluttajan luottokelpoisuutta

samalla tullaan kieltämään lisämaksullisten tekstiviesti ja muiden vastaavien viestipalvelujen käyttäminen ja tämä on hyvä mutta näistä puheluista ja niiden ketjuttamisesta on toki myös olemassa merkkejä ja esimerkkejä joissa luotonhakija on soittanut ensin yhteen numeroon josta hänelle ei ole myönnetty lainaa on ohjattu soittamaan toiseen numeroon ja vielä ehkä kolmanteenkin numeroon ja kaikki nuo soitot ovat sitten erikseen olleet maksullisia

arvoisa puhemies

yleisesti suomessa seksuaalirikoksista ja väkivaltarikoksista langetetaan liian lieviä tuomioita verrattuna esimerkiksi omaisuusrikoksiin

ohjelmaa kuitenkin rahoittavat ylen ohella cityportalin taustalla olevat ruotsinkieliset yhteisöt svenska folkskolans vänner svenska kulturfonden muun muassa

arvoisa puhemies

on totta että lahjakkaimmat nuoret eivät hakeudu tutkijan urille ja ulkomaisia tutkijoita ei pystytä houkuttelemaan suomeen tänä päivänä niin kuin pitäisi

aika usein lehdistä saa lukea kuinka omaisuusrikoksen tehnyt tuomitaan vankilaan ja seksuaalirikollinen pääsee ehdollisella

nämä kaksi säätiötä ovat rahoittamassa tätä ohjelmaa

eläinten hyvinvointi on tärkeää ja on hyvä että näihin videokohuihin ja niiden nostattamaan mellakkaan on nyt sitten puututtu

he ovat hakeutuneet muualle ja on jopa todettu että kun emme tässä ole onnistuneet niin ainakin osa t k rahoituksesta on ollut hukkainvestointeja

arvoisa puhemies

niin kuin hyvin tiedämme suomen ikääntymisvauhti on euroopan nopeinta ja se vaatii jo tiukkoja toimenpiteitä ja tämä talouden taantuma ei tätä tilannetta helpota yhtään

muutamaa kovan sarjan eurooppalaista tiedemaata lukuun ottamatta muutkin eurooppalaiset maat ja yliopistot ponnistelevat kansainvälistääkseen tutkijakuntaansa

erityisen haitallisiksi ne ovat osoittautuneet vailla säännöllisiä tuloja oleville nuorille ja pienituloisille

arvoisa puhemies

kimmo sasi perusteli järjestelyä ylen rahapulalla

kysyisin ministeriltä jos mentäisiin kuitenkin tähän ministerin esille nostamaan hiilijalanjälkiveromalliin millä tavalla siihen sitten eun kilpailulainsäädäntö suhtautuisi

kiina ja usa tulevat varmasti vahvistumaan latinalainen amerikka ja intia myös

me olemme eduskunnassa käyneet viime vuosina lukuisia keskusteluja vaaleista vaalirahoituksesta jonka avoimuutta on lisätty vaalikampanjoista ja myös epätyypillisestä talkootyöstä eli siitä että meillä edelleen on mahdollista tehdä palkallisena talkootyötä toisille ehdokkaille ja jopa puolueille

sen takia tässä on nyt toimeen ryhdytty ja hyvä että laaja yhteinen tahto tämän asian eteenpäinviemiseksi on löytynyt

venäjän ja eun tulevaisuus on sen sijaan epävarmempi

puhemies

orpo tuossa edellä kävi varsin rehellisesti tätä tilannetta läpi kaunistelematta sitä tai syyttelemättä tai luomatta turhaa vastakkainasettelua kuntien ja valtion välille

tässä keskustelussa on esille noussut tuo nykyhallituksen yksi lupakäsittely

venäjä tulee varmasti vaurastumaan energiaa myymällä mutta väestön väheneminen tulee varmasti vaikuttamaan siihen pystyykö venäjä enää nousemaan suurvaltojen joukkoon

sasi on nyt todistettu että nämä ruotsinkieliset säätiöt eivät pysty vaikuttamaan tämän ruotsinkielisen aamuohjelman sisältöön

arvostettu puhemies

sillä on pieni hiilijalanjälki verrattuna kaukaa tuotuun ruokaan

täytyy kuitenkin muistaa että siinä käsittelyssä asiantuntijalausunto oli myönteinen ja se olisi muuttunut esittelevän ministerin toimesta ja näin ollen siinä palattiin vain tuohon asiantuntija arvioon että tämä asekauppa voitiin toteuttaa

korkealuokkainen tutkimusympäristö on paras houkutin kaikille tutkijoille ja sen tunnusmerkkejä ovat houkutteleva urapolku huippuluokan tutkijat innokkaat opiskelijat moderni tutkimusinfrastruktuuri ja hyvät palvelut ja perustehtäviä tukeva tehokas hallinto

itse oikeastaan halusin tähän käyttää puheenvuoron lähinnä sen takia että tässä hallituksen esityksen esittelytekstissä todetaan että esityksen tarkoituksena on siirtää tällä hetkellä valtioneuvoston päätöksen tasolla säädetyn asbestipurkutyötä koskevan sääntelyn olennainen sisältö perustuslain edellyttämällä tavalla lain tasolle

itämeren kaasuputki nousee näin ollen yhdeksi kysymykseksi ja minun mielestäni myös muuksikin kuin ympäristökysymykseksi minkä myös ed

orpo totesi elvytyksen ja toimenpiteiden pitää tapahtua ajassa ja pitää elää ajassa näiden kaikkien toimenpiteiden kanssa niiden mitä tehdään kunnissa ja mitä tehdään valtiovallan toimesta

arvoisa puhemies

meillä pelätään että se uhkaa luomuviljelyä

tämä positiivinen luottorekisteri oli asia joka omassa puheenvuorossani on se tärkein kärki jonka haluan esille nostaa

olisiko ministeri anttila nyt syytä vetää tuo rinnakkaiselolaki hetkeksi jäihin ja odottaa sitä mahdollisuutta että eu antaa meille mahdollisuuden päättää onko suomi tulevaisuudessa aidosti gmo vapaa vai ei

itse en voi hyväksyä ainakaan julkisuudessa olleiden tietojen valossa että yksityiset tahot ovat rahoittamassa ylen ohjelmistoa

arvoisa ministeri näettekö te tässä kysymyksessä nimeksikään valtapolitiikkaa tai turvallisuuspolitiikan mahdollisuuksia ja näkökulmia ja jos näette niin olettehan mukana tuossa eduskunnalle luvatussa keskustelussa kun se täällä salissa käydään

ja haluaisin valiokunnan puheenjohtaja lapintieltä kysyä minkä takia tee päädyitte ratkaisuun että ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä mutta sitten ehdokas tai hänen puolisonsa lapsensa sisaruksensa ja vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä

käsittelemme yleisradiota tänään täällä eduskunnassa ja itse ajattelin muutamaan asiaan ottaa tässä keskustelussa osaa

itse asiassa tänään täällä käsittelyssä on toinen vastaavantyyppinen asia jossa siis asetuksella on säädetty sellaisia asioita joita perustuslain mukaisesti ei pitäisi näin säädellä

tabermanninkin puheenvuorosta nostaa sen esille onko osittain kyse siitä että työtä rakastetaan jo liikaa eli on pakkorakkautta työtä kohtaan

aivan varmasti ohjelman lopussa näkyvät myös näiden äsken mainitsemieni säätiöiden logot taikka nimet näin uskoisin

osittain pikavippejä käyttävät myös ihan hyvin toimeentulevat ihmiset hetkittäisenä lisärahan tarpeen täyttäjänä eikä heillä ole mitään ongelmia tulla näiden pikavippien kanssa toimeen

kummassakin kyse on samojen suomalaisten ihmisten rahoista ja meidän palveluidemme turvaamisesta

tämäntyyppinen ongelma ei ole aivan yksittäistapaus tämäntyyppistä sääntelyä tehdään tälläkin hetkellä ja itse nyt tässä kohta kahdeksan vuotta kansanedustajana olleena ei ole yksi eikä kaksi kertaa kun olen törmännyt tähän että tehdään lainsäädäntöä ja sitten itse asiassa tehdään erittäin vahvaa sääntelyä asetuksella joka ei kierrä lainkaan eduskunnan käsittelyn kautta

itsenäisten asiantuntijoiden muodostama eurooppalainen think tank on julkaissut tuoreen analyysin euroopan yliopistojen reformista ja erityisesti hallintokäytäntöjen ja tutkimusten tason välisestä suhteesta ja tässä asiakirjassa lueteltu näitä autonomian eetopöpö on on lueteltu asioita jotka toteutuessaan luovat yliopistoille autonomian

arvostettu puhemies

miksi tähän toiseen kohtaan eli vaalilautakuntaan tehtiin näin paljon tiukempi rajaus eli siellä voisi olla sitten puolisot mukana lapset taikka muut jotka eivät ole tämän jälkeen kelpoisia enää vaalitoimikuntaan

yleisradion ruotsinkielinen min morgon aamuohjelma ainakin minun tämän hetken tietoni mukaan rikkoo tietyllä tavalla ylen omia sääntöjä ja toivottavasti tähän saamme tänään hieman lisävalaistusta

eikä toisaalta vasemmistoliittolainen urheiluministeri ole arvostellut kiinan gptä eikä myöskään meidän ulkoministerimme edustaja tuomioja ole arvostellut kiinan gptä joka ajettiin bahrainin gptä edeltävänä viikonloppuna

ihan kun tässä lähimenneisyyttä katsoo minkälaista keskustelua tässä salissa on käyty niin tässä salissa on kannettu huomattavasti enemmän huolta siitä miten vangeilla on onko heillä omat lakanat onko heillä oikeus omaan tyynyyn saako heillä käyttää tarkkailuhaalaria jos epäillään että he tuovat huumeita vankilaan

tarvitsemme toimenpiteitä kunnilta valtiolta yrityksiltä työntekijöiltä ja jokaiselta suomalaiselta ihmiseltä

pankki tuollaisen lyhytaikaisen nopean pienen lainan saamisessa on usein varsin jäykkä toimija

arvostettu puhemies